olen saanut myöskin paljon palautetta kansalaisilta ja kyllä suomessa halutaan lopettaa velaksi eläminen sillä näiden muutosten vastustaminen on yhtä kuin velaksi elämisen jatkamisen puolustamista

pääsin heidän häätilanteisiinsa vierailemaan heidän perheissään ja sillä tavalla meistä tuli ystäviä

lisäksi eläkepäätös pitkässä juoksussa toisi satojen miljoonien eurojen säästön myös valtion budjettiin

kaikesta huolimatta olemme tarvittaessa osaltamme mukana pääjohtaja liikasen peräänkuuluttamassa yhteistyössä suomen talouden tervehdyttämiseksi ja laajan yhteiskuntasopimuksen löytämiseksi

vajeen paikkaamiseksi tarvitsemme menosääntöä sekä miljardiluokan ratkaisuja

vain tätä kautta että teemme rakenteellisen muutoksen yhtä aikaa kipeitä leikkauksia ja kasvua hakevia toimia ja uudistamme yhteiskuntaa sillä tavalla että pysymme hyvinvointiyhteiskuntana myöskin pitkässä juoksussa

myöskin suomen pankki on useampaan otteeseen nostanut tämän esille että myöskin kustannuskilpailukykyä pitää parantaa yhtenä osana ratkaisuja

työyhteisöt tarjoavat näitä mahdollisuuksia seurakunnat voivat tarjota näitä mahdollisuuksia erilaiset vapaaehtoistyön kanavat naapuruus tarjoavat näitä kanavia

keskustan menosääntö antaa enemmän liikkumatilaa kehyskauden alkuun

esittämämme voimakkaat kasvupanostukset tuovat pelivaraa kehyskauden loppuun ja mahdollistavat suhteellisen velkaantumisen taittumisen jyrkemmin kauden lopulla kuin hallituksen esitys

markkinavoimat eivät yksin pysty hoitamaan teollista rakennemuutosta vaikka suomella on edelleen suhteellista kilpailuetua lukuisilla aloilla

se olisi kaikkein yksinkertaisin toimi mutta siihen ei vielä ole löytynyt keinoja ja yhteisymmärrystä

haluan kiittää kaikkia edustajia tähän asti käytetyistä puheenvuoroista ja juuri tässä hengessä toivon että voimme jättää tästä salista yhtenäisen viestin

kaikkein tärkeintä on löytää sitä oikeaa työtä yrityksiin ja sillä tavalla että me pystymme kantamaan tämän julkisen sektorin vientiteollisuus saadaan jälleen kasvuun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen tueksi tarvitaan ratkaisuja kilpailukyvyn teollisen pohjan uusiutumisen koulutuksen sekä suomalaisen yrittäjyyden ja omistajuuden puolesta

rakenteemme tukee yritysten ja innovaatioiden myymistä ulkomaille liian varhain

kilpailukyky heikkenee

kyllä meidän pitää myöskin olla rohkeita ja tehdä valtion omistuksella sellaisia liikkeitä joilla mahdollistetaan uutta liiketoimintaa

kaikki uudistukset ovat levällään ja investoinnit suomeen jäissä

suomalainen omistus ei voi hyvin

israelissa käytetään suhteessa yhdeksän kertaa enemmän pääomia alkaviin yrityksiin usassa noin neljä kertaa enemmän ja ruotsissakin yli kaksi kertaa suhteessa meidän panoksiimme

olen kyllä eri mieltä siitä että opetusministeri innostuneena esitteli tämän ikävän leikkauksen jonka hän joutuu toteuttamaan

me tarvitsemme tämän kustannuskilpailukykyloikan tarvitsemme palkkamalttia me tarvitsemme tuottavuutta edistäviä toimia meidän pitää purkaa normeja byrokratiaa

tämä esimerkkinä käyttämäni terveydenhuollon tietojärjestelmän palveluväylä ja siihen liittyvä tieto on esimerkki siitä että meidän pitää tehdä se joka tapauksessa

muistaakseni juuri tällaisia sanoja hän asiasta käytti

tuo kaikki on totta

suomi tarvitsee kauaskantoisia päätöksiä

eläkeratkaisujen teko on ulkoistettu työmarkkinajärjestöille

työllistyminen on viime vuosina tapahtunut pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

edessä on kova ja noin kymmenen vuotta kestävä urakka

tällä tahdilla yrityksemme eivät uusiudu riittävän nopeasti jotta uusien työpaikkojen tavoite voidaan saavuttaa

valtio velkaantuu kovaa vauhtia

itse kun opiskelin niin silloin opinnot rahoitettiin pääasiassa lainalla

hallituksen esitys on vielä kovin keskeneräinen ja sirpaleinen

hallitus kuitenkin kiristää henkilöyhtiöiden ja ammatinharjoittajien verotusta

uskon että uutta työtä syntyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ympäristöteknologiaan biotalouteen ja tietotekniikan soveltamiseen uusilla aloilla kuten sähköisissä palveluissa ja vihreässä taloudessa

miksi siis järkevillä työmarkkinajärjestöjen ihmisillä teetetään turhaa työtä

ajan säästämiseksi käytän kuitenkin ryhmäpuheen ajan arvostelun sijasta omien ratkaisuesitystemme esittelyyn

hallituksen toimia kasvuyritysten rahoituksen turvaamiseksi siis tarvitaan

minä en usko että me pystymme

onko hallitus valmis työurien pidentämiseen vai ei

viime kaudella nuorisotyöttömyys kasvoi kaksinkertaisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaksinkertaisesti ja nyt meidän pitää löytää sellaisia toimia joilla me pystymme tekemään eri tavalla tämän työllisyysasteen käännöksen

tämä tesin rahoittaminen on yksi osa sitä

keskusta uskoo vahvasti vihreään talouteen ja tietotekniikan osaamisen hyödyntämiseen uusilla toimialoilla

me haemme useita instrumentteja siihen miten niin sanottu välirahoitus eli osakepääoman ja lainarahoituksen välissä oleva rahoitus saadaan kuntoon

tästä rahastosta

ensimmäinen kolmannes kestävyysvajeesta pystytään kattamaan kunnollisella kunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella

mutta me pidämme ehdottomasti kiinni siitä että suomessa säilyy edelleenkin yhtäläiset mahdollisuudet jokaiselle jolla on motivaatiota päätä ja halua kouluttautua kouluttautua niin pitkälle kuin kykenee

vaikka yksityissijoittajan verohelpotus on selvästi parantunut lausuntokierroksella olleesta ehdotuksesta lailla ei pystytä korjaamaan kuin pieni osa ongelmasta

arvoisa puhemies

se on merkittävässä roolissa myöskin siinä

nämä toimialat mahdollistavat koko maan pitämisen elinvoimaisena ja suomalaisen maatalouden ja ruoantuotannon jatkumisen

eun rahoituskehysratkaisussa itä ja pohjois suomi sekä maatalous ovat menettäjiä

kun ollaan yritystoiminnassa niin myöskin valtion omistuksessa on tapahtunut työ on pyritty riskit ovat toteutuneet mutta pääsääntöisesti valtion omistus tuottaa jatkuvasti tulovirtaa valtion budjettiin ja se tulee jatkumaan

toisin kuin hallitus keskusta olisi osinkoverotuksen progressiivisuutta lisäämällä tehnyt tilaa pienten pörssiosinkojen verovapaudelle

toinen kolmannes katetaan parantamalla suomalaisen työn ja kasvun edellytyksiä

velkaa tulee noin miljoona euroa tunnissa julkiseen talouteen joka ikinen tunti yötä päivää pyhää ja arkea

tärkeimmät toimet sen estämiseksi ovat se että yhä useampi suomalainen saisi töitä ja saamme työllisyysasteen nostettua

hallituksen on nyt omilla toimillaan varmistettava että kotimaisen ruoantuottajan asemaa ei heikennetä vaan tulojen menetys kompensoidaan

lakiehdotuksessa lukee että kohdeyhtiöstä riippumaton yksityinen sijoittaja voisi laissa säädetyin edellytyksin ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tämä työ on meidän yhteinen huolemme ja tämä yhteisöveron alennus on oikeansuuntainen toimenpide siitä

talous on saatava kasvun uralle ja sen taustalle me tarvitsemme laajan yhteiskuntasopimuksen mutta myöskin yrittäjyyden edellytysten parantamista

tämä on tärkeää paitsi uusien yritysten listautumisen kannalta myös yksityisvarallisuuden houkuttelemiseksi suomalaisten yritysten taseisiin

viimeisen kolmanneksen paikkaamiseen tarvitaan työurien pidentämistä alusta keskeltä ja lopusta sekä joukko muita pienempiä toimia eri sektoreilla

jos edustaja orpo pystyy tähän vastaamaan niin mielelläni kuulen sen vastauksen

eihän tämä vain tarkoita sitä että yrittäjä ei voisi sijoittaa omaan yhtiöön tai ei olisi samassa asemassa kuin ulkopuolinen sijoittaja

silloin kun mietitään mitä keinoja meillä on käytettävissä meillä ei ole varaa enempään velkaelvytykseen sen myönnän mutta silloin kun ei ole siellä tuloslaskelman tai budjetin puolella varaa niin meidän pitäisi katsoa sitä tasetta ja sitä millä me saamme valtion omaisuuden parempaan käyttöön

ajelehtimisen sijaan odotan hallitukselta eu selonteon yhteydessä avointa ja rakentavaa keskustelua suomen asemasta euroopan unionissa ja eun suunnasta

sitten olisin vielä kysynyt pääministeriltä tästä tietoyhteiskuntaosuudesta koskeeko tämä nyt viimeinkin sitten myöskin terveydenhuollon tietojärjestelmien uusimista koska siellä saamiemme asiantuntijalausuntojen mukaan on merkittävät säästöt saavutettavissa

työpaikat ovat syntyneet pääasiassa pk yrityksiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siellä on tulossa tulevaisuudessa yksi iso kasvun pullonkaula nimittäin yritysten siirtyminen tuleville sukupolville

ongelma on se että vain murto osa yksityisvarallisuudesta saadaan suunnattua yritysten taseisiin ja sitä kautta työllistämään suomalaisia

hallitus on esittänyt perustellusti toimia työn tarjonnan lisäämiseksi

meidän pitää pystyä parempaan niin että myöskin työllisyys kääntyy ja sen eteen teemme kaikkemme ja sen eteen olemme tehneet toimia

arvoisa puhemies

suomalainen teollisuus palkansaajajärjestöt ja yrittäjät ovat esittäneet hätähuutonsa suomalaisen työn puolesta

varallisuus ohjautuu mieluummin passiivisiin kohteisiin kuten kiinteistöihin

meidän pitää olla askel edellä muita tietotekniikan soveltamisessa ja tavoitella rohkeasti kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

kiitoksia työmarkkinaosapuolille yhteiskuntasopimuksesta joka on yhteinen ponnistelu ja yhteinen kädenojennus niille jotka ovat töissä ei niiltä jotka ovat töissä niille jotka ovat työttömiä tänä päivänä

olen esittänyt tätä uuden kasvun rahastoa joka koostuisi lähinnä solidiumin taseessa olevien ei strategisten yhtiöiden myynnistä

nyt tarvitaan ratkaisuja kilpailukyvyn teollisten työpaikkojen koulutuksen sekä suomalaisen yrittäjyyden ja omistajuuden puolesta

ensinnäkin työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi tarvitaan niin kutsuttujen reppufirmojen työntekijöiden verokohtelun muuttamista

se toisi töitä metsänkorjuuseen konepajoille automaatioalalle huoltomiehille autonkuljettajille insinööreille sekä tehdastyöntekijöille useilla eri toimialoilla

viidenneksi valtion on ylipäätään luotava edellytyksiä yrittäjyydelle

oman kokemukseni mukaan yksi suurimmista ongelmista yksityisvarallisuuden saamisesta yrityksen taseisiin on sijoitustoiminnassa syntyvien tappioiden vähennysoikeus

arvoisa pääministeri teidän hallituksenne on luvannut selvityksen siitä miten yritysten sukupolvenvaihdoksia voitaisiin helpottaa

olemme tehneet esityksiä esimerkiksi luovutustappioiden vähennysoikeuteen first north listan yritysten osinkoverotukseen aloittavien yritysten henkilöstöantien arvostuskohteluun yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseen sekä henkilöyhtiöiden verotukseen

tämä on toimiva tapa työllistää hiipuvien teollisuuspaikkakuntien ammattiosaajia sinne missä työtä on kulloinkin tarjolla

ensinnäkin sairaanhoitopiirejä ei lakkauteta vaan niille siirretään erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuolto ja vaativa sosiaalitoimi jo tällä vaalikaudella

ei tarvitse olla suuri ennustaja jos veikkaa uuden työn syntyvän yrityksiin jotka omilla tuotteillaan ja palveluillaan ovat ratkomassa maailman suuria ongelmia

nyt luovutustappiot voi vähentää ainoastaan luovutusvoitoista

toiseksi palkka

fi palvelu on kehitettävä aidoksi yhden luukun palveluksi siten että yksityishenkilö pystyy hoitamaan kaikki työnantajan velvoitteet ja ilmoitukset yhdellä kertaa

yrityksiin erityisesti pieniin sijoittaminen sisältää aina suuren riskin

toiseksi seuraavalla vaalikaudella tehdään sosiaali ja tervey denhuollon kokonaisuudistus

hallitus ei ole tehnyt mitään työurien pidentämiseksi ja työmarkkinasopu jäi syntymättä vaikka hallitus antoi toiselle osapuolelle heidän haluamansa

siinä on ratkaistava rahoitus tietojärjestelmien yhteensopivuus johtaminen ja hallinto joitakin kipeitäkin kysymyksiä kuten lääkäreiden kaksoisrooli julkisella ja yksityisellä puolella sekä työnjako sairaanhoitopiirien välillä ja eri erityisvastuualueiden välillä

haluaisin kysyä

meillä tahtoo tässä apatian ja negatiivisuuden keskellä unohtua se mitä on jo tapahtumassa tuolla pinnan alla elikkä meillä on paljon investointeja biotaloudessa metsäteollisuus on uudistumassa hurjalla vauhdilla kohti biotaloutta liikenteessä meillä on tulossa kännykkäfirmojen korvaavia investointeja suomeen

keskusta uskoo vahvasti vihreän talouden mahdollisuuksiin ja tietotekniikan osaamisen hyödyntämiseen uusilla toimialoilla

jos työpaikkojen syntymisen esteenä on rahoitus keskusta on valmis käyttämään tämän muutoksen tekemiseen valtion tasetta eli omaisuutta

kolmanneksi normeista ja hitaista lupakäytännöistä on tullut kasvun esteitä

minun mielestäni se oikea paikka olisi siinä että me saamme sen tekemään niitä uusia työpaikkoja ja työllistämään

yksityishenkilön verotuksessa harvoin sattuu voittoja ja tappioita viiden vuoden ajalle niin että tappiot voidaan oikeudenmukaisesti hyödyntää